mahdollisimman oikeudenmukainen vaalijärjestelmä meillä kaikilla pitäisi olla tavoitteena

mutta en ihan käsitä että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa lähdetään esittämään lisärasitteita kunnille

jos taas luokat hajoavat kuten nykyisin usein tapahtuu esimerkiksi ala asteelta yläasteelle siirryttäessä tai silloin kun lukioryhmät kootaan oppilaan sukunimen perusteella aakkosjärjestyksessä jäävät vanhemmat helposti lastensa asioiden ulkopuolelle

ministeri henriksson äsken korosti kauniisti puheessaan kuinka jokaisen äänen pitäisi olla yhtä arvokas

toivotaan että tämä arvio on oikean suuntainen

toivottavasti myös näiden virastojen koulutusmäärärahat ovat riittävän suuret valtion tuottavuusohjelmasta huolimatta jotta tämänkin uuden byrokratian hoitamisesta selviydytään kunnialla

perussuomalaiset toteuttaisivat tämän sijasta investointeihin ja työllistämiseen kannustavia verotukia

hallituksen tulee toimia aktiivisesti sen puolesta että maaperässämme makaavat miljardit eurot ohjautuvat kotimaahamme eivätkä kansainvälisten kaivosyhtiöiden taskuihin

on mielenkiintoista että ei uskalleta edes puhua siitä onko oikeus ja kohtuus se että tämmöiseltä alueelta jossa on vähemmän asukkaita kuin vaikka nokian kaupungissa on jatkuvasti yksi kansanedustaja joka sitten vahvistaa ruotsalaisen kansanpuolueen valta asemaa pönkittää suurpääoman edustajien asemaa täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies

hallitus kohdistaa tähän tarkoitukseen aivan riittämättömiä ponnistuksia vaikka useiden arvioiden mukaan merkittävämpi panostus johtaisi suuriin tuloihin valtiolle

arvoisa herra puhemies

ja nyt kun on taantuma edessä niin se entisestään heikentää näitten yritysten tilannetta joten lopputulos voi olla hyvinkin kurja monen lehtialan yrityksen osalta

lääkeyhtiön edustaja on kertonut julkisuudessa että yritykselle sponsoroinnin motiivina on yhteiskuntavastuu ei taloudellinen hyöty

lisäksi määrätietoisempi harmaan talouden kitkeminen tervehdyttäisi yritystoiminnan kenttää ja auttaisi rehellisiä suomalaisia yrittäjiä pärjäämään kilpailussa

kysyn ministeri risikolta

jos tahdomme pitää kiinni hyväkuntoisista teistä jotka ovat myös suomalaisen vientiteollisuuden selkärankaa tämän hallituksen tulisi päinvastoin lisätä tiemäärärahoja niin pääteiden kuin alempiasteisen tieverkostonkin kunnon parantamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kaupungeissa että maaseudulla

uskotteko tekin että tämän tyyppisen sponsoroinnin motiivina on todella yhteiskuntavastuu eikä taloudellinen hyöty

hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä on hyvin odotettu esitys

tästäkin on syytä keskustella eduskunnassa mikä on oikeus ja kohtuus kun samanaikaisesti satojentuhansien suomenkielisten ääniä menee hukkaan tässä järjestelmässä

toivoisin että ministeri tutustuisi näihin kertomuksiin ja oman maan puutteisiin ja epäkohtiin ennen kuin tuo lisäkustannuksia

valitettavasti samaan aikaan myös kunnat karsivat kerhotoimintaa ja muita ilmaisia harrastuksia

alan asiantuntijoiden mukaan tämä lainmuutos tulee lisäämään työttömyyttä lehtialan lisäksi painotoiminnassa ja jakelussa

olin tänään uudenmaan ja helsingin kansanedustajien tilaisuudessa jossa käsiteltiin erilaisia väylähankkeita

tulevina kuukausina yhä useampi yritys kamppailee pysyäkseen pystyssä ja lukuisat suomalaiset joutuvat pelkäämään työpaikkojensa ja toimeentulonsa puolesta

harmaan talouden kitkemiseksi on talousrikospoliisin ja syyttäjistön määrärahoja lisättävä olennaisesti enemmän kuin nyt ehdotetaan

huoli on myös suuri itäisellä uudellamaalla missä noin vuosi sitten areva on jättänyt tämmöisen uraanivaltaushakemuksen askolan porvoon myrskylän ja pernajan alueella

tällaista kehitystä pitäisi nyt uuden laman aikana välttää viimeiseen saakka

lisäksi on arvioitu että veronkorotus tulee aiheuttamaan vaikeuksia erityisesti paikalliselle ja maakunnalliselle uutistuotannolle joka on monen kansalaisen kannalta sitä tärkeintä uutisseurantaa mitä he tarvitsevat joten tämä hallituksen esitys on räikeästi ristiriidassa jopa hallituksen omien tavoitteiden kuten työllisyyden ja tasa arvon vahvistamisen kanssa

poliisin osalta on yleisestikin tarpeen lisätä resursseja siten että varsinainen poliisitoiminta kaduilla ja kylillä saadaan nykyistä näkyvämmäksi ja tuntuvammaksi

eun uudistaessa tukipolitiikkaansa hallituksen vastuulla on turvata kotimainen ruokatuotanto vaikka omalla eusta irrotetulla tukipolitiikalla

lasten ja nuorten vapaamuotoinen kellunta vailla kiinnekohtia johtaa ikävimmillään päihteiden käyttöön ja huonoon seuraan ja nämä vaikutukset heijastuvat usein aikuisuuteen saakka

perussuomalaisten mielestä hallituksen talouspoliittiset elvytystoimet tässä vakavassa tilanteessa ovat epämääräisiä sekä riittämättömiä

nyt haluaisin tietää mikä on seuraava vaihe mitä voin kertoa asukkaille heidän huolistaan siitä missä aikataulussa tällaiset uraanilouhinta asiat menevät eteenpäin ja millä tavalla siihen voisi asukas sitten reagoida kun ei tietenkään sellaista halua kotinurkilleen

tuomioistuinten toimintaedellytysten vuosia jatkunut juustohöylällä ohentaminen on lopetettava jotta kansalaisten oikeusturva paranisi myös oikeusjuttujen ylipitkien kestoaikojen lyhenemisellä mistä euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jatkuvasti huomauttanut

arvoisa puhemies

toivoisin että nyt kun tätä sote uudistusta viedään eteenpäin jatkovalmistelussa kohtuus pidetään koko ajan mielessä

suomen kuntien taloudellinen tilanne on viime aikoina heikentynyt voimakkaasti ja odotettavissa oleva yhteisöverotuottojen romahdus tulee syventämään kuntien ahdinkoa kuluvan vuoden aikana

perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei usko siihen että hallitusohjelman lukuisat kauniisti kirjatut tavoitteet toteutuvat erityisesti kun niukkoja taloudellisia varoja ollaan edelleen syytämässä euroopan kriisimaiden pelastamisoperaatioon

muutenkin vaikutti siltä että on muutamia mammuttihankkeita joita pidetään kehityksen kannalta välttämättöminä mutta samanaikaisesti moottoritie helsinkiporvoo välillä rapautuu se on varmaan huonoimmassa kunnossa oleva moottoritieväylä koko suomessa ja lukuisat muut tavalliset maantiet ovat täynnä reikiä ja repeämiä

sitten olisin kysynyt myös tästä öljyntorjuntakeskuksesta jota suunniteltiin porvooseen vuosikausia

todella tämä tieto siirtyi valtion tietokonekeskuksesta yksityiseen yritykseen erilaisten vaiheiden kautta ja tämä tieto niminen yritys sai tavallaan monopoliaseman näissä valtion it hankkeissa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hiljattain järjestetyssä syrjäytymistä käsitelleessä seminaarissa puhuttiin lasten ja nuorten tarpeesta saada arkeensa myös kiireettömyyttä ja vapautta

hallitus ei ole valmis panostamaan riittävästi työllisyyden parantamiseen vaikka useat yritykset irtisanovat työntekijöitä ja ilmapiiri monilla työpaikoilla kiristyy

edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamusehdotuksen

mikäli hallitukselta ei apua heltiä on odotettavissa että useilla paikkakunnilla jonot terveyskeskuksissa pitenevät entisestään jos on pystytty palkkaamaan muutama kallis ostopalvelulääkäri

eduskunta toteaa että hallituksen esittämä hallitusohjelma jyrkentää kansan kahtiajakoa lisää entisestään tulo ja varallisuuseroja ja jatkaa suomen itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden kaventamista minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

turhan usein lapset kokevat harrastukset liian kilpailuhenkisiksi ja vaativiksi mikä kertoo karua kieltään aikuisten arvoista

minä lähinnä kaipaan sellaista aitoa fiksua priorisointia että tämä perusinfra pysyisi jonkinlaisessa kunnossa ja luovuttaisiin tällaisista suuruudenhulluista investointihankkeista joihin julkisia varoja syydetään

kaupunginjohtaja ujula kokoomuslainen johtaja totesi että jos tiesi tulevansa kauhuelokuvaan sai mitä odotti

lisäksi ikäihmisten palveluiden taso heikkenee mielenterveyspotilaat jäävät ilman hoitoa ja syrjäytyneiden määrä kasvaa

kaikkein ikävintä siinä yksityistämiskehityksessä on ollut se että valtion keskeistä osaamista on hävinnyt aivan totaalisesti ja sitä tietoa on siirtynyt yksityisille yrityksille jotka ovat alkaneet myymään sitä takaisin valtiolle

jotta näiltä epämiellyttäviltä tulevaisuudenkuvilta vältyttäisiin tulisi hallituksen lisätä kuntien rahoitusta viipymättä ja tuntuvasti

on aika huolestuttavaa että niinkin suuren kaupungin johtaja vielä peräänkuuluttaa kansalaiskeskustelua siitä ollaanko suomea nyt viemässä sellaiseen kuntajärjestelmään jota todellisuudessa halutaan

lapsen näkökulmasta tärkeintä on hauska yhdessä tekeminen leikki ja luova puuhailu

sitten kun otetaan huomioon nämä veronkorotuksen välilliset vaikutukset kuten työttömyyden nousu saattaa veronkorotuksen nettovaikutus valtion talouteen olla jopa negatiivinen

perussuomalaiset ovat lukuisissa puheenvuoroissa ottaneet esille yksin asuvien erityisongelmat kuinka pienellä eläkkeellä joutuu maksamaan suunnattoman suuria asumiskustannuksia asui sitten vuokra asunnossa tai rintamamiestalossa

liiallinen suorittaminen ja voittoon pyrkiminen sen sijaan tuovat turhia paineita liian aikaisin

arvoisa puhemies

koulujen luokkakokojen kasvattaminen ja pienten koulujen lakkauttaminen säästösyistä ovat kestämättömiä ratkaisuja joista kärsivät ennen kaikkea oppilaat

todella toivon kohtuutta tässä jatkovalmistelussa että myös nämä kustannusten nousut tasataan

kun tietoa ei ole riittävästi it hankinnoista niin ei ole osattu tehdä riittävän hyviä sopimuksia ja kun sopimukset ovat yksityisten yritysten konsulttien ja asiantuntijoitten laatimia niin on tapahtunut jopa sillä tavalla että julkinen sektori on maksanut näiden järjestelmien kehityksestä valtavia summia ja kuitenkaan ei ole saanut omistusoikeutta näihin järjestelmiin ja niitä on edelleen myyty sitten yksityisen yrityksen toimesta monille muille organisaatioille

taloudellisesti huonoina aikoina on erityisen tärkeää suunnata riittävästi resursseja lapsiperheiden palveluihin ja nuorten mielenterveyspalveluihin jotka molemmat tälläkin hetkellä ovat riittämättömät tarpeisiin nähden

ja nyt kun hallitus on nostamassa näitä kiinteistöveroja ja kiinteistöjen verotusarvotkin ovat nousseet ja ajatellaan että meillä on sosialidemokraattinen valtiovarainministeri jo ka on tällaista politiikkaa edistänyt niin on ihan mielenkiintoista että sosialidemokraattinen kansanedustaja kiinnittää näihin ongelmiin huomiota

maatalouden osalta olisi annettava enemmän tukea keskisuurille tiloille esimerkiksi alentamalla reilusti sukupolvenvaihdos ja investointitukien edellyttämää tuottovaatimusta

vielä asuntopolitiikasta sen verran että perussuomalaisten mielestä on tärkeätä myös että vanhukset ja vammaiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan

sosiaalinen eriarvoisuus maassamme on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja on syytä pelätä että taantuman syventymisen myötä sama kehitys jatkuu

toivoisin että erityisesti asuntopolitiikassa otetaan huomioon se että ei rakennettaisi pääkaupunkiseudulle liian suuria asuntoja vaan tehtäisiin enemmän pieniä asuntoja jotka on tarkoitettu yksin asuville henkilöille joilla on siihen myös varaa

hallitus ei ole valmis tekemään tarvittavia investointeja tie ja rataliikenneväyliin vaikka asiantuntijoiden mukaan olisi edullisempaa hoitaa ylläpito kunnolla nyt kuin ryhtyä isompiin korjaustalkoisiin tulevaisuudessa

eli toivoisin normien purkua tältä osin

tämä näkyy jo nyt monilla paikkakunnilla toimeentulotukiasiakkaiden määrän kasvuna ja toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen pidentymisenä

lauslahti äsken totesi useiden lakien muutosten jälkiseuranta ilman erityistä vaatimustakin olisi hyvin tärkeää

oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan vaali ja puoluerahoituslainsäädäntöä joka edellisellä kaudella uudistettiin

perussuomalaisten mielestä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen rata ja tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa arvoiselle kohtelulle

mielestäni jo hallituksen esitysten tekovaiheessa pitäisi laatia nykyistä paljon enemmän erilaisiin lukuihin perustuvia arvioita muutosten kokonaisvaikutuksista

uudistus jäi aika torsoksi sen takia että emme saaneet kampanjakattoja ehdokkaille ja puolueille mikä tarkoittaa sitä että suurella vaalirahalla ostetaan mieluisia hallitusohjelmia kirjauksia siihen mahdollisesti budjettilinjauksia

mikäli alkuperäiset ennusteet eivät toteudu kuten on ajateltu voitaisiin myös paljon helpommin päätellä missä asioissa mentiin pahiten metsään

suurta helpotusta näille ihmisryhmille eivät tuo edes yhteiskunnan tuet

kun näitä yksityisiä yrityksiä on alettu entistä enemmän käyttämään julkisella sektorilla niin suuri ongelma on se että päätöksenteon läpinäkyvyys katoaa sillä kun julkinen sektori tekee näiden yksityisten yritysten kanssa sopimuksia niin sopimuksiin tulee seikkoja jotka ovat liikesalaisuuksia

eli suuri raha pääsee vaikuttamaan vaalin tulokseen ja hallitusohjelmaan ja siihen miten asioita priorisoidaan tässä yhteiskunnassa

myös asiantilan korjausliike voisi tapahtua helpommin jos osattaisiin ikään kuin oikeasta kohdasta ryhtyä paikkaamaan tilkkutäkkiä

on aika käsittämätöntä että vaalirahoituksen yhteydessä on suurta verovapaata myyntitoimintaa ja sitten täysin verovapaita jopa tuhansien eurojen lahjoituksia ilman lahjaverotusta

monessa perheessä leijonanosan tuloista vie vuokra minkä seurauksena joudutaan tinkimään ruuan laadusta vaatteista ja lasten harrastuksista

yleisen asevelvollisuuden ja siitäkin kumpuavan maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi tarvitsemme koko maan kattavan varuskuntaverkon

tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja otti omassa puheenvuorossaan esille nuoret ja syrjäytymisen ne ongelmat mitkä siirtyvät sukupolvelta toiselle ja sen että nyt siirryttäisiin ennaltaehkäisyyn

perussuomalaiset on ainoa puolue joka johdonmukaisesti ennen vaaleja ja vaalien jälkeen on vastustanut leikkauksia ennestäänkin niukkoihin puolustusmenoihimme

arvoisa puhemies

hallituksen lyhytnäköisen maahanmuuttopolitiikan seurauksena suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä uhkaa räjähtää käsiin

arvoisa puhemies

sen takia näitä sopimuksia ei edes saada puolueettomien asiantuntijoitten läpivalaisemaksi kun vedotaan liikesalaisuuksiin ja näin ollen päätöksenteon läpinäkyvyys verovarojen käytössä on kärsinyt hyvin paljon

olen pohtinut tätä hyvin paljon tarkastusvaliokunnassa jossa olemme käsitelleet nuorten syrjäytymisen ehkäisyä hyvin pitkään ja kuulleet lukuisia asiantuntijoita siellä

arvoisa puhemies

viime päivinä on keskusteltu paljon ministerien velvollisuudesta ilmoittaa sidonnaisuuksistaan ja tarpeen vaatiessa jäävätä itsensä päätöksenteossa

arvoisa puhemies

ihmettelen kuitenkin miksi asiat käytännössä kulkevat toiseen suuntaan

nyt kun olen nähnyt että muutkin valiokunnat ovat ottaneet kantaa tähän syrjäytymisongelmaan ja kun mietitään kuinka paljon ollaan saatu aikaiseksi erilaisia mietintöjä lausuntoja asiantuntijakertomuksia syrjäytymisongelmasta niin tuntuu vain että asiat ratkaistaan tai pyritään ratkaisemaan paperilla mutta konkretia puuttuu

sen seurauksena turvapaikkahakemusten käsittelyajat uhkaavat venyä yli vuoden mittaisiksi mikä ei ole sen enempää hakijoiden kuin yhteiskunnankaan etu

yhtä lailla tulisi keskustella kansanedustajien ja kuntapäättäjien sidonnaisuuksista

keskeinen ongelma on perheenyhdistäminen

näillä alueilla ei ole lainkaan palveluja ja monesti julkiset kulkuyhtey detkin puuttuvat kokonaan ja näiltä alueilta sitten ihmiset kuskaavat lapsia päiväkotiin kouluihin ja harrastuksiin

ennen kaikkea julkinen hallinto on heikentynyt koska virkamiesten keskeistä it osaamista on hävinnyt organisaatioitten sisältä ja sitten tieto on siirtynyt yksityisille yrityksille jotka myyvät osaamista julkiselle sektorille joka on jäänyt täysin riippuvaiseksi näiden yksityisten yritysten asiantuntijoitten osaamisesta ja rahastuksesta

useassa suomen kunnassa kaikkein keskeisimmät päätökset laatii pieni joukko poliitikkoja ja virkamiehiä

tällaista kaavoitusta harjoitetaan tässä meidän alueellamme ihan on viimeiset kymmenet vuodet tehty näin ja tehdään edelleen

jos ja kun tämä pieni eliitti lisäksi toimii yritysmaailman tehtävissä herää helposti epäilys siitä kenen etuja he päätöksiä tehdessään ensisijaisesti ajavat

eli se kuinka yhteiskunta kuntatasolla pystyy tukemaan näitä köyhiä lapsiperheitä jotta he selviytyvät arjen haasteista omatoimisesti tai pienellä avulla on se keskeinen asia

lisäksi toimeentuloedellytys on ulotettava niihin perheenkokoajiin jotka ovat saaneet oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella

olisi todella hyvä ja käytännöllisempää jos jatkossa tätä kaavoitusta ja maankäyttöä pyrittäisiin edes suunnittelemaan sillä tavalla että jo olemassa olevat palvelut huomioidaan elikkä palvelut suunnitellaan erilaisten keskusten läheisyyteen siten että huomioidaan että jos on jo olemassa vaikka kouluja jollakin alueella niin sinne mieluummin kaavoitetaan kuin sinne kymmenen kilometrin päähän keskelle metsää jossa ei ole yhtään mitään palveluja olemassa

puhemies

on hyvä että asia on lopultakin tunnustettu julkisuudessa että se on ongelma

nyt tänä päivänä muut maat ovat ylivelkaantuneet ja suomalaiset veronmaksajat tavalla tai toisella pannaan maksamaan näitä muitten maiden velkoja

meillähän on ongelmana se että valtio ja koko julkinen sektori on erittäin velkaantunut

tällä vaalikaudella on keskusteltu paljon uusien vähittäiskaupan suuryksikköjen ja kauppakeskusten rakentamisesta johon käsitykseni mu kaan jopa pääministeri on ottanut myönteisesti kantaa eräällä alueella

samalla kun suomalaisilta leikataan peruspalveluja hallitus lisää entisestään kansainväliseen kehitysapuun käytettyjä rahoja jotka valitettavan usein valuvat tehottomien kansainvälisten järjestöjen rattaisiin tai epälegitiimien hallitusten taskuihin

arvoisa puhemies

kysynkin ministeri tölliltä

miten me saamme rahaa näille perheille jotta he pystyvät itse selviytymään ongelmistaan

esityksen tavoitteena on tehostaa valtion tieto ja viestintäteknisiä toimintoja parantaa palvelujen laatua ja yhteentoimivuutta sekä parantaa palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja ohjausta

onko muutoksia nykyjärjestelmään tulossa ja jos on niin missä aikataulussa

valtiolla on velkoja noin miljardi euroa

arvoisa puhemies